soros kuusi ja antoi viisikymmentäneljä kaksikymmentäkolme poissa eduskunta

edustaja hongisto ja sen jälkeen vastauspuheenvuorot pääministerille ja ministeri räsäselle ja vielä kuntaministeri virkkuselle

korkeaojan työryhmä teki erittäin arvokkaan täysin yksimielisen ehdotuksen ja hallitus ilman että edes kertoi etukäteen laittoi tämän uusiksi turvallisuuspolitiikan linjanmäärittelyjen ja myös puolustusvoimain kehittämisen osalta

on todella tärkeää eduskunnan tietää aikooko hallitus toimia presidentin lupauksen mukaisesti eli että suomi tulee lisäämään panosta kansainväliseen kriisinhallintaan siihen nähden mitä tässä vielä ennen kesälomia puhuttiin

pöysti pöysti pöysti pöysti

donner

alkoi miesten irtosi

samoin olemme tyytyväisiä siihen että on voitu saavuttaa laaja yhteisymmärrys pankkiveron toteuttamisesta

ja jos me emme tähän herää että vienti on se joka tällä hetkellä vaatii meidän kaikkien yhteisen huomion ja ponnistelun niin sitten nämä toimet kyllä jäävät aika lailla vajaiksi

myös suomen tua työ tai lieksan luvun puolivälin rahapolitiikka perustui

kilpailukykysopimuksen joka myöhemmin on ristitty eurosopimukseksi nimissä on otettu kantaa tuloverotukseen eläkeikiin ja jopa julkisen sektorin palkkaukseen

pöysti päästi pöysti pöysti

nyt yliarvostetun puserrus kaksikymmentäseitsemän ei

äänestyksessä

ahvenjärvi jääskeläinen

arvoisa puhemies

minusta kallion uskon kolumneja edusta kalevin kierros kaksikymmentäkolme ei

tässä suomi ajaa tätä ratkaisua ensin euroopan unionissa ja jos se ei toteudu suomi on valmis toteuttamaan pankkiveron kansallisesti

sen lisäksi on tehty muitakin vaalijärjestelmään vaalirahoitukseen liittyviä hallituksen ratkaisuja poiketen toimikuntien esityksistä

markka on jopa pikkaraisen mukaan toimi erinomaisesti talouden tasapainottajana

samoin yhdeksän ja anki neljäkymmentä eli koossa kymmenen skop on omaksunut miten

arvoisa puhemies töölön ehdotukset kolmekymmentäkolme kolmekymmentäneljä kolmekymmentäviisi

äänestyksen

öisti

pöysti pöysti pöysti

kato yks röykkiö kalervo niskaan

kun sdpn puheenjohtaja rinne puhui ennen vaaleja vientivetoisesta talouskasvusta niin huomasin että osa kuulijoista sanoi että tämähän on jo tuttua että eihän tässä ole mitään uutta puhutaan jostain muusta

toinen kulmiaan kohonnut yksi oli poissa kaksikymmentäviisi osku torro z mihin koskaan viety markus mustajärven ehdotus kaksi kahdeksan ei

pidempi aidosti majava yhdeksäntoista ei pyydä vasta

pikkarainen myöskään usko eurosta irtautumisen pitkällä tähtäimellä vaikuttavan suomen luottoluokituksen sillä terve julkinen sektori avaava rakennepolitiikkaa ratkaisevat

olen huolissani siitä että ministerin esiintymisessä ei tuotu esille näitä turvariskejä jotka miehillemme siellä tulevat aiheutumaan miehille ja naisille

parhaillaan hallituksen pöydällä on liikenneministeriön toimialaan liittyvä asia eli yleisradio yhtiön tulevaisuus

sekin on tärkeä ratkaisu

lau

seurasimme lintuja edusti vehviläisen lausumaehdotus kolme ei pyydä

pesti pöysti höysti pöysti pöysti

kurvinen

äänestykseen annettu

esitän kaksi kolme nelli ja viisi kuusi seitsemän

soitto ykseys on eliaan kirkon katosta ei yksi kirkko

mielestämme olisi ollut toivottavaa että hallitus olisi saanut mahdollisuuden tuoda tämän sopimuksen ja perjantain koko sitoumuslistan eduskunnan täysistunnon käsittelyyn

amatööri ajattelee että olisi ihan perusteltua vaikealla alueella toimia yhteistyössä suomi ja ruotsi että olisimme valmiit tukemaan toistemme sukellusvenetorjuntaa ja vedenalaisten esineiden tai liikkuvien alusten ylös hakemista

tämän kannan olen ilmaissut lukuisia eri kertoja ja pyydän nyt saada siteerata erästä erittäin järkevää puheenvuoroa joka on keskisuomalaisen pääkirjoitus jossa todetaan

yhdeksäntoista ja antelisi kuuseen ja kaksi puusepäksi ja kaksi osku

huonoa on nimittäin se että tämä tapahtuu vuosi sen jälkeen kun oppositio välikysymyksellä yritti ahdistaa hallitusta liikkeelle nuorten työllisyyden parantamiseksi

prahalaisen

pöysti höysti pöysti pöysti

yhden kymmenen yksitoista kaksitoista kolmetoista neljätoista

mutta tässä se on että jos se vienti ei vedä ja jos viennin kustannukset ovat liian suuret niin se ei tietenkään vedä ja jos se sortimentti on väärä niin ei ole mitä myydä millään kustannustasolla

sotavamma seitsemän ja on todellinen pohja pois yhdeksän posti uskontoa hyväkseen miten

kuusisto kaarina koskinen kymäläinen kiljunen

euroopan kriisi ei ole vain velkakriisi

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää jatkokysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

virpi ja arvostelua sijoitus yhdeksän ei kehity

se on epäoptimaaliseen valuutta alue

heinäluomaa on turha löylyttää

ympyrää tunnustelun erotus kaksikymmentäyhdeksän kyky

jos säteily osuu kuin

risto

seitsemäntoista kahdeksantoista yhdeksäntoista kaksikymmentä kaksi kaksikymmentäkaksi

epäoptimaalista valuutta aluetta yritetään korjata luomalla

sopanen kaksi ääntä kun seitsemän eija usa kaksikymmentä eduskunta ovat

eloranta

tämä on mielestäni meidän ydinongelma

äänestyksessä

huonoa on myös se että lisäbudjettiesitykseen ei sisälly riittävän vahvoja toimia jotka tukisivat edelleenkin hauraassa taloustilanteessa riittävästi talouskasvua ja työllisyyttä

pöysti pöysti pöysti

pidämme tätä parempana vaihtoehtona kuin nyt esitettyä kiireellistä ja kireäaikataulullista välikysymysmenettelyä jossa hallitus yritetään saattaa vastuuseen kannanotoistaan

ylityö ja kettu syö plus kaksi viisi ei

mustia mustia reilusta kaksikymmentä vastaa sitten voittaneesta ehdotuksesta mihin

meidän konkreettinen erimielisyytemme koskee sitä onko järkevää tässä tilanteessa kun työttömyys nousee poistaa työvoiman saatavuusharkinta eun ulkopuolelta tulevan työvoiman osalta antaa yrityksille vapaa oikeus tuoda työvoimaa eun ulkopuolelta

ja jos tämäkin on osa puhemies kalle

kaatoi

pöysti käynnisti pöysti pöysti

ja vaikka tätä kuinka pyöritetään ja vaikka siihen kuinka otetaan kuntatalous mukaan niin se ei muuta tätä perusasiaa talouden toimeliaisuudesta kasvusta viennin merkityksestä siinä ja korkean työllisyysasteen tärkeydestä

onko tähän aiheeseen vielä otetaan isot puheenvuorot

äänestyksessä

edustusehdokkaat yksi miljardia avustusarkoitus kolmekymmentä ei pyri

risteilyyrttiaho rusikoinnin skannata pistää mäkipää vesa puhemiesten ehdotukset neljäkymmentäkolme neljä neljä risto kettunen

tämä oli euroeliitin tavoite alusta lähtien

äänestyksessä

ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja viitanen

satayksitoista ja anto kuusikymmentäyhdeksän eija osa yhdeksäntoista eduskunta

lääke on väärä ja sen kannattaminen on

yleisperustelujen kohdalla on tehty viidennestä poikkeverotukselta

öisti

sotaa ja hän pyysi kolme kei poissa kuusi eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen l

tilannetta pahentaa se niin kuin ed

muistutan mieleen että eduskunnassa on säännöllisesti käyty keskustelua siitä miten presidentin vallan kontrolli on järjestetty ja eduskunnalle on vaadittu tähän liittyen tietoa presidentin yksityisistä keskusteluista puhumattakaan isommista sitoumuksista

ristuksen

kriisin kustannukset ovat astronomisen suuria suomen lasku mitataan vähintään miljardeissa ja pahimmassa tapauksessa kymmenissä ajan kuluessa jopa sadoissa

nyt syntyneen ja syntyvän kokonaisuuden osana pidämme portugalin tukipäätöstä mahdollisena hyväksyä

pöysti pöysti pöysti höysti pöysti